jos suomessa on pariskuntia jotka haluavat solmia avioliiton ei heitä pidä estää

käsittelyssä oleva kansalaisaloite tasa arvoisen avioliittolain säätämiseksi tarkoittaisi pieniä muutoksia adoptio oikeuteen ja sukunimeä koskeviin säännöksiin

aiemmin samaa sukupuolta olevien parien oikeus adoptioon on ollut vain yksittäisillä henkilöillä ei pariskunnalla yhdessä

arvoisa puhemies

aivan kuten kaikilla on oikeus kirjoittaa lehtien mielipidepalstoille äänestää vaaleissa uskoa mihin tahtoo tulisi kaikilla olla yhtäläinen oikeus perustaa perhe ja sitoutua julkisesti toiseen ihmiseen

arvoisa puhemies

kun ajat ovat vaikeat pitää rakentaa luottamusta

arvoisa puhemies

edustaja soinin olisi nyt syytä muistaa että kreikan velkapapereita omistaneet pankit ovat kyllä kärsineet merkittäviä tappioita kun näitten papereiden arvo on alentunut

kun ajat ovat vaikeat pitää puhaltaa yhteen hiileen

yhdyn tähän onnittelijoiden joukkoon kiitollisena niin työmarkkinaosapuolille kuin hallitukselle on syytä antaa kiitosta tämän raamisovun syntymisestä

edustaja puumalan puolestaan on hyvä muistaa että kaikki nämä luettelemanne päätökset jos niihin koskaan joudutaan turvautumaan joudutaan tekemään onneksi euromaiden yksimielisillä päätöksillä joten turha täällä on mistään savu tai sumuverhoista puhua

hallitus tukee omalla panoksellaan kasvua ja suomalaista työllisyyttä vaikka kyllä itse joudun yhtymään myös edustaja zyskowiczin huoleen siitä mitä kevät tuo tullessaan ja varmasti kiperiä ratkaisuja vielä tarvitaan

nyt ei ole muutenkaan helpolta kuulostavien mutta vastuuttomien ratkaisujen aika eikä etenkään ole sen aika että oppositiopoliitikot keskustasta perussuomalaisiin ehdottavat jopa kreikan erottamista eurosta

keskusta esittää miljardin veronkorotuksia enemmän eikä sopeuta taloutta yhtään enempää kuin hallituskaan

tämä hallitus harjoittaa vastuullista taloudenpitoa mutta vieläkään budjetti ei ole tasapainossa ja aluksi ilmaisen tukeni rkpn täällä eilen esittämälle velkakatolle valtiontaloudessa

toisaalta nyt kuulostaa siltä että jakopolitiikka on keskustan mielestä tuotava myös tähän työmarkkinaraamiratkaisun yhteyteen ja tästä ei ole kyse

näillä ratkaisuilla tuetaan kasvua ja työllisyyttä

tällainen ajatus olisi vahva signaali siitä että myös jatkossa vastuullisesti taloutta hoidetaan

mutta tarvitaan myös kasvua kuten täällä on moneen kertaan sanottu ja hallituksen kasvupaketti on ehdottomasti hyvä asia ja se osaltaan varmasti vauhdittaa etenkin kasvuyritysten mahdollisuuksia tulevaisuudessa

hallitus voisi antaa signaalin kasvumyönteisestä kulttuurista ja onkin esitetty että konkurssin tehneen yrittäjän yksityishenkilön jäännösvelkavastuuaikaa voitaisiin lyhentää

on erittäin kannatettavaa että siirrämme painopistettä kohti siviilikriisinhallintaa ja kehitysapua kun afganistanin tilanne paranee

tulevaisuutta arvioitaessa ei kuitenkaan pidä olla liian yksisilmäinen ja jumiutua johonkin tiettyyn aikatauluun ja nuppilukuun

kysehän on siitä milloin afganistanin omat instituutiot ja rakenteet ovat sellaisia että ne ovat valmiita vastuunkantoon ja tukemaan kansalaisten turvallisuutta

tässä suhteessa edustaja lapintie mainitsi että suomen kunniakas historia siviilikriisinhallinnassa on perusteena nimenomaan tälle toiminnalle afganistanissa

arvoisa puhemies

ihan aluksi voi edustaja virtaselle todeta että toki sillä tavalla yksityishenkilön sijoitustoiminta ja eläkeyhtiöiden sijoitustoiminta riskiprofiileiltaan hieman poikkeavat että eläkeyhtiöiden mahdollisuus hajauttaa riskejä niin maantieteellisesti kuin eri luokittain sijoitusten sisällön osalta on huomattavasti merkittävämpi kuin keskiverrolla yksityisellä sijoittajalla joten tämä täytyy tietenkin huomioida mutta periaatteessa juuri niin kuin edustaja virtanen totesi riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä

rakenteellisena muutoksena tämän lakiesityksen merkittävin sisältö on niin kuin on kuultukin työeläkeyhtiöiden toimintapääoman jolla siis varaudutaan näihin sijoitustoiminnan riskeihin ja tasoitusmäärän jolla varaudutaan vastaavasti vakuutustoiminnan riskeihin yhdistäminen yhdeksi vakavaraisuuspääomaksi ja tätä voi pitää hyvin perusteltuna

olipa kyseessä sitten sijoitus tai vakuutusriski kun se realisoituu niin on yksi pääoma josta sitten tappiot katetaan

finanssikriisin aikana tehtiin tämä määräaikainen laki jolla eläkelaitosten vastuuvelkaan sisältyvää tasausvastuuta voitiin rinnastaa toimintapääomiin ja näin vältettiin silloin tilanne jossa olisi jouduttu myymään sijoituksia alhaisilla kursseilla jotta nämä vakavaraisuussäännökset olisi täytetty

on kuitenkin huomioitava että kriisissä säädetyn määräaikaisen lain peruste oli säilyttää riittävä osakepaino ja muiden riskisempien sijoitusten paino eläkeyhtiöissä jotta tämän kriisin hellittäessä voitaisiin hyötyä arvoaan kriisissä menettäneiden osakkeiden arvonnoususta

nyt kuitenkin tuotto odotusten ja riskien näkökulmasta tämän muutoksen perusteena on se että muutos mahdollistaa työeläkeyhtiöille pysyvästi korkeamman riski ja tuottoprofiilin eläkejärjestelmän kestävyyden parantamiseksi ja eläkemaksujen nousupaineiden hillitsemiseksi eli peruste näille laeille on sinänsä eri

lisäksi toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhdistämistä voi pitää perusteltuna koska varsin harvoin sijoitus ja vakuutustoiminnan riskit realisoituvat samaan aikaan

harvemmin näin käy

niin ikään perusteltuna voi pitää vaatimuksia joiden mukaan eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoman laskiessa alle tämän vakavaraisuusrajan tulee näiden yhtiöiden toimittaa finanssivalvonnalle ta loudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma

jos jonkun näkökulman lopuksi nostaa esiin joka kiinnitti erityisesti huomiota ja aiheutti vielä vähän kysymyksiä niin se on se että tässä muutoksessa eläkeyhtiöiden vakavaraisuuspääomaankin sisältyy erä joka perustuu työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen eli riskien realisoituessa odotetaan työnantajan maksavan lisää

tätä erää ei voi pitää samanarvoisena muiden vakavaraisuuspääoman erien kanssa sillä sen käyttö perustuu niin kuin sanottua työnantajan maksuhaluun ja jossain määrin työnantajan maksukykyynkin

meidän korkeakouluverkkomme kaipaa jatkossakin kehittämistä jotta koko suomeen voidaan turvata kaikkein paras osaava työvoima jotta koko suomessa voidaan tukea yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aitoa profiloitumista ja ydinkyvykkyyksiin keskittymistä

tässä suhteessa tasajako ei vaan aina ole taktiikkaa mutta meidän pitää tukea näitä aitoja kyvykkyyksiä ja aitoa profiloitumista riippumatta siitä missä nämä yksiköt sijaitsevat joten tämä väite keskittämisestä jonka rantakangas nosti esiin on aivan väärä

ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on erittäin toimiva vakuutusperusteinen järjestelmä tällä hetkellä yliopisto opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämiseksi

tätä toimivuutta osoittavat paitsi järjestelmän hyväksyntä opiskelijoiden keskuudessa joka on varsin korkeaa myös sen erityisosaamisen hyväksikäyttö jota ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle on kertynyt ja joka toiminnassa näkyy

hyvät edustajat

nyt hyväksyttävä hallituksen esitys mahdollistaa kokeilun niin että ammattikorkeakouluopiskelijat näillä kahdella paikkakunnalla otetaan mukaan ythsn tuottaman opiskeluterveydenhuollon piiriin ja tätä kautta tämä esitys viitoittaa tietä paremmalle opiskeluterveydenhuollolle myös tulevaisuudessa etenkin ammattikorkeakouluopiskelijoiden piirissä

toki melko erikoista on se että nyt tuodaan tällainen muutos kun sitten seuraavassa lakimuutoksessa ajatellaan että ei vaadita tiukkaa rajausta yleishyödyllisyyteen mutta ajattelin itsekin käsitellä rahankeräyslakia hieman yleisemmin

ihan aluksi voidaan pohtia minkä takia tarvitaan ylipäätään rahankeräyslakia

on kuitenkin äärettömän tärkeää panostaa tämän nyt toteutettavan kokeilun arviointiin ja tulosten mittaamiseen

tämä rahankeräysten sääntely ja ennakkoluvan vaatiminenhan lähtee ihmisten suojelusta

kuten täällä jo todettiin varmasti tärkein mittari tässä kokeilussa tulee olemaan se opiskelijoiden osallistumisaste

tämä kertoo siitä miten laajalti opiskelijat vapaaehtoisuuden pohjalta hyväksyvät tämän ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tarjoaman palvelun

tämä uudistus on ansiokas ja on hyvä että vihdoin tämä pitkä vuosia kestänyt prosessi päättyy siihen että olemme löytäneet yhteisymmärryksen

itse näen että koska vapaassa markkinataloudessa ihmisille voidaan myydä mitä tahansa tuotteita yritysten toimesta aivan vapaasti ja ihmiset voivat näitä tuotteita ostaa niin tuntuu sitten jotenkin erikoiselta että erikseen suojelemme ihmisiä siltä jos joku haluaa pyytää heiltä vastikkeetta rahaa johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen

on huomioitava että ammattikorkeakouluverkko on tiheämpi ja toimipisteitä on useammilla paikkakunnilla kuin yliopistoilla ja myös seinäjoen ammattikorkeakoululla ja saimaan ammattikorkeakoululla on useita sivutoimipisteitä

mutta kyllä kieltämättä siltä osin jaan edustaja katajan täällä esiin nostaman huomion että sinänsä tuo yhteisöjen maksuosuus on verraten pieni tässä kokonaisuudessa ja on selvää että se nyt säädetään niin kuin on yhdessä sovittu mutta se ei ole täysin ongelmaton

olisikin ensiarvoisen tärkeää laajentaa tämä nyt toteutettava kokeilu koskemaan myös näiden sivutoimipisteiden opiskelijoita ja kuten täällä on jo todettu tälle tulisi myöntää tuo tarvittava lisämääräraha mitä pikimmin seuraavan vuoden talousarvioon

eikä tämä ajatus ihmisten suojelusta rahankeräyksiltä millään tavalla johda siihen että sitten väärinkäytökset rahankeräyksissä saataisiin paremmin kuriin

on kuitenkin hienoa että tämä yhteisöjen osuus kerätään nyt järkevämmin perustein kuin ensimmäisessä täällä keskustelussa olleessa esityksessä

niin että tosiaan liikevaihdon sijaan katsotaan sitä veronmaksukykyä ja aitoa yrityksen tuottoa ja kokoa niin että yhteisöiltä veroa kerätään liikevoittoperusteisesti

nettipoliisi marko forss on hyvin uuden suomen kirjoituksessaan analysoinut tilannetta ja päätynyt tähän samaan lopputulemaan

ehkä voisimme väljentää hieman tätä suojelutavoitetta ja sitä kautta sallia rahankeräykset ilman tällaista ennakkolupaa ja kuitenkin pyrkiä puuttumaan niihin aitoihin väärinkäytöksiin paremmin kuin nykyisin

se toinen haaste on sitten se miten verkkomaailmassa nykyään raha ylittää maiden ja valtioiden rajat melko vapaasti

tälläkin hetkellä suomessa on käynnissä monia ulkomailla toimivien tahojen sinänsä ihan laillisia rahankeräyksiä joihin suomalaiset voivat lahjoittaa näin katsoessaan omaa rahaansa

voikin kysyä

jos suomessa toimivien yhteisöjen rahankeräystä vaikeutetaan tällaisella hallinnollisella ennakkolupamenettelyllä ja siihen liittyvällä normeerauksella niin onko oikein että suomessa sitten suomalaiset voivat lahjoittaa rahaansa hyväntekeväisyyteen huomattavasti helpommin ulkomaille ja ulkomaalaisille tahoille kuin täällä suomessa toimiville tahoille

toivoisin että näin ei olisi

sen verran korjaan että joukkorahoitushan on suomessa täysin sallittua silloin kun kerätään ikään kuin ennakkomaksuna jostain tuotteesta tai palvelusta joukkorahoitusta ja sitten jälkikäteen rahoituksen saannin jälkeen tuotetaan se tuote tai palvelu näille joukkorahoituksen antajille mutta mikäli tuo tuote jaetaan sen synnyn jälkeen ilmaiseksi kaikille ei vain niille jotka ovat rahoitusta antaneet niin siinä kohdalla tulkitaan että kyseessä on rahankeräys ja sille vaadittaisiin siis rahankeräyslain mukainen etukäteislupa

tietenkin tuntuu aika erikoiselta että jos kerätään joukkorahoituksella vaikkapa jokin artisti kerää levyn tekoa varten joukkorahoitusta niin hän saa näin tehdä mikäli jakaa sitten syntyneen tuotteen digitaalisessa muodossa vain niille rahankeräykseen antaneille mutta ei mikäli jakaa sen kaikelle kansalle

arvoisa puhemies

olen kuitenkin ylpeä siitä että edustaja rantakangas jo tässä vaiheessa tunnistaa helsinkiläisen puheenparren me nimittäin kannamme huolta koko suomen kehittämisestä ja koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta

näenkin että näiden epäkohtien johdosta ja sen hallinnollisen taakan vuoksi jonka tämä etukäteisvaatimus rahankeräysluvasta ja luvan käsittelystä aiheuttaa tästä etukäteisluvasta pitäisi kokonaan luopua ja sallia rahankeräykset kevyemmällä menettelyllä

on erittäin tärkeää että keskustalaisetkin nyt tunnustaisivat ne tosiasiat joihin edustaja lindtman täällä hyvin viittasi ja tätä kautta katsoisivat miten aidosti voidaan rakentaa koko suomen kannalta kestävää rakennetta koko suomen kannalta luoda koulutuspaikkoja sinne missä niille on aidosti kysyntää jotta joka puolelle saadaan osaavaa työvoimaa

arvoisa puhemies

voitaisiin siirtyä yksinkertaisesti malliin jossa voitaisiin toimeenpanna rahankeräyksiä yleisesti hyödyllisiin kohteisiin ja sitten vaadittaisiin että näistä rahankeräyksistä jälkikäteen raportoitaisiin esimerkiksi verkon kautta ja sitä kautta voitaisiin myös puuttua väärinkäytöksiin huomattavasti nykyistä paremmin

meidän täytyy suvaita asiassa erilaisia näkemyksiä ja mielestäni täytyy kunnioittaa myös niitä näkemyksiä jotka ovat omamme kanssa erilaisia

kuitenkin näen että tämä nykytilanne jossa pienellä vähemmistöllä ei ole oikeutta avioliittoon julkisena instituutiona loukkaa tämän pienen vähemmistön oikeuksia ja kun tämä ei olisi keltään meiltä muilta pois niin sen takia tasa arvoinen avioliittolaki tulisi säätää

toivon todella että nyt kun rahankeräyslakia ollaan uudistamassa ja aiotaan uudistaa ministeri räsänen ottaa vakavasti nämä toiveet joihin täälläkin on jo viitattu

mutta kun kyseessä on tällainen omantunnon ja arvojen kysymys niin toivoisin todella että kaikki edustajat voisivat ilmaista oman mielipiteensä ja aikanaan tästä asiasta päätettäisiin niin että puolueryhmät eivät ohjaisi millään tavalla yksittäisten kansanedustajien toimintaa

arvoisa puhemies

valmisteilla on myös kansanedustajien lakialoite tästä aiheesta

kysyisinkin tässä vaiheessa edustaja soinilta jos mahdollista kun olette sanonut että perussuomalaisten ryhmässä tässä mahdollisesti noudatettaisiin jonkinlaista ryhmän linjaa

miten nyt on kannattaako perussuomalaisten ryhmä tässä kysymyksessä ryhmäohjausta ryhmäkuria vai saako myös perussuomalaisten ryhmässä jokainen kansanedustaja kertoa oman mielipiteensä aiheesta

niin ikään useat lukuisat tutkimukset joita on tehty näiden vuosien varrella osoittavat että kansan ylivoimainen enemmistö on sitä mieltä että laki tulisi nyt säätää

itse fakta argumenteista allekirjoitan jokaisen sanan jonka edustaja tynkkynen äsken sanoi

vetoan kaikkiin tässä salissa

kyllä kokoomus kantaa huolta suomesta pohjoisesta lukien kehä kolmoseen saakka mutta myös kehä kolmosen sisäpuolisesta suomesta

niin kuin edustaja lindtman täällä on asianmukaisesti todennut mikäli me säilytämme ammattikorkeakouluja ja aloituspaikkoja teennäisesti niillä paikkakunnilla joilla ei ole työpaikkoja se kiihdyttää väestön muuttoa kasvukeskuksiin

tosiaan haluan vielä tässäkin onnitella työmarkkinaratkaisun tehneitä työmarkkinaosapuolia sekä hallitusta tästä vastuullisesta ja luottamusta herättävästä raamiratkaisusta

arvoisa puhemies

raamit ja keskitetty sopiminen tuskin vakiintuvat uudelleen pysyviksi tavoiksi toimia kaikissa tilanteissa mutta tässä äärettömän epävarmassa taloustilanteessa raamisopu vakautti taloutta ja paransi sen ennustettavuutta rakentaen luottamusta laajalti

kokoomus on ollut systemaattisesti sillä kannalla että kussakin tilanteessa täytyy minimoida suomalaisten veronmaksajien riskit ja tähän saakka perussuomalaiset ovat olleet kyllä hyvin vastakkaista kantaa ja systemaattisesti niin

mutta edustaja soini on täällä oikeastaan pitkin kevättä valistanut allekirjoittanutta tällä kattavalla artikkelikokoelmalla ja kaivoin nyt tämän wall street journalin tekstin jossa todella nyt tämä perussuomalaisten kanta tulee selväksi

ja yhdyn kyllä edustaja jaskarin esiin nostamaan kehuun siltäkin osin että tämä lomautuspäivärahojen rahoitukseen osallistuminen toivottavasti johtaa siihen ettei nähdä irtisanomisia siinä mitassa missä muuten nähtäisiin

me kyllä kannatamme kaikkea tätä mutta kertokaa ihmeessä miten näistä saadaan tällaisia summia rahaa kun tuntuu että nyt konkretia puuttuu nimenomaan tästä keskustan vaihtoehdosta

vaaditaan velkojen uudelleenjärjestelyä ja alaskirjauksia vaaditaan sijoittajavastuun toteutumista ja konkurssikypsien pankkien alasajoa

näillä faktoilla uskallan väittää että keskusta velkaannuttaisi suomea huomattavasti enemmän kuin hallitus ja tämä teidän vaihtoehtonne ei tältä osin perustu kyllä konkretiaan

teollisuuden rakennemuutoksen johdosta yhä suurempi osa meidän hyvinvoinnistamme syntyy tulevaisuudessa kasvuyritysten etenkin palvelusektorin kasvuyritysten toimesta

sitten kysyisin esittääkö perussuomalaiset nyt kenties jotain imf mallia vai mihin suuntaan lippalakki oikein osoittaa kun nyt se kanta ensimmäistä kertaa perussuomalaisilla on jollain tavalla hakusessa

tämä ei tietenkään korvaa teollisuutta tai tarvetta panostaa teollisuutemme kilpailukykyyn mutta aivan varmasti kasvuyrittäjyys ja kasvuhakuiset ja kasvuhaluiset yrittäjät ja yritykset paitsi laajentavat hyvinvointimme pohjaa myös kasvattavat hyvinvointia

useiden yrittäjien sekä etenkin aalto yliopiston piiristä noussut kasvuyrittäjyyden kevät tarvitsee kuitenkin tuekseen valtion toimia etenkin yritysten aikaisen ja kasvuvaiheen rahoituksessa

sen saatavuudessa on haasteita ja silloinkin kun kasvuhaluiset ja kasvuhakuiset yritykset saavat rahoitusta liian usein myydään merkittävä määrä omistuksesta liian varhaisessa vaiheessa ulkomaille

eli tarvitsemme todella kannustimia yksityisten sijoittajien riskinotolle jotka edelleen edistävät yritysten kasvuhakuisuutta ja yritysten riskinottoa

näkisinkin että tällainen kasvuyrittäjyyden verokannustin kohdennettuna nimenomaan yksityisten henkilöiden kasvuyrityksiin tekemiin sijoituksiin edelleen parantaisi edellytyksiä talouskasvulle ja tuleville menestystarinoille suomesta

sitten jos te laskette tälle jotain dynaamisia vaikutuksia joita aiemmin olette kritisoineet kyllä hallituksen esityksessä niin kertokaa nyt sitten siitä mistä nämä lisätulot tulevat valtiolle

tuntuu että tämä on aika hataralla pohjalla kun sen sijaan hallitus panostaa budjetissaan kasvuun ja kilpailukykyyn yhteisöveron kautta toisaalta perustamalla rahastoja ja tätä kautta ainakin hallituksen esitys perustuu hyvin laskettuihin faktoihin mutta nyt kaipaisin tätä konkretiaa keskustan esitykseen

tämän lisäksi olisi tärkeää että sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden osalta yksityissijoittajien sijoitukset näihin yrityksiin olisivat samalla viivalla myös mahdollisten tappioiden verovähennysten osalta

kyllä tasavallan presidentti niinistön teko tässä tilanteessa jossa hän omalla esimerkillään näyttää että tekemättä ei voi jättää on minun mielestäni erittäin kunnioitettava ja toimikoon meille esimerkkinä siitä että nyt vaaditaan vastuullisia päätöksiä

tätä keskustelua kuunnellessa tuntuu että nyt vähän salin vasemmalta laidalta rakennetaan kohti keskustaa tällaista turhaa poliittista vastakkainasettelua

minä allekirjoitan ministeri urpilaisen useasti toteaman tavoitteen siitä että tähän maahan toivotaan ja tarvitaan nyt maltillista palkkaratkaisua joka tukisi meidän vientikilpailukykyämme ja todella toivon työmarkkinajärjestöiltä tässä suhteessa vastuullisuutta

toisaalta jos puhutaan siitä mitkä puheet täällä kylmäävät ehkä tähän suhteutettuna edustaja virtasen puheet veronkorotuksen tarpeellisuudesta nimenomaan meidän kilpailukykymme näkökulmasta voivat kylmiltä tuntua

itse näen että nyt tarvittaisiin todella niitä talouskasvua kilpailukykyä tukevia päätöksiä ja tässä kyllä uskallan edustaja eestilän peräänkuuluttaman neuvon myös hallitukselle antaa

näkisin että tässä tilanteessa yhteisöveron alennus olisi se tie joka kaikkein helpoimmalla menetelmällä tukisi nyt meidän talouskasvunäkymää

tätä on myös ministeri tuomioja kannattanut joten uskon että hallitus huomenna tällaisen ratkaisun

keskustelu on päättynyt

perussuomalaisten esityksistä kertoo paljon se että edustaja saarakkalan suurin huoli on että jos hallituspuolueista joku jotain esitystä kannattaa niin luoja paratkoon mitä sitten tapahtuu

ihan hyvä ajatus mutta mistä nämä rahat oikein tulevat

valottaisiko nyt puheenjohtaja sipilä vielä tätä keskustan tapaa laskea näitä dynaamisia vaikutuksia koska staattisesti katsottuna tämä verotuloarvio ei keskustan esityksessä pidä paikkaansa

viime keväänä puolueiden puheenjohtajat pääsivät sopuun siitä mille perustoille sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen uudistus nojaa

silloin todettiin että tulisi säätää laki palveluiden järjestämisestä jonka tulisi perustua viiteen järjestämisvastuulliseen sote alueeseen että nämä olisivat kuntayhtymiä ja niiden rahoitus hoidettaisiin kuntien kautta

täytyy sanoa että tämän sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisen kanssa on vatuloitu niin pitkään että voin nostaa hattua niin tälle parlamentaariselle työlle kuin myös ministeri huoviselle ja muulle hallitukselle että vihdoin nyt esitys on saatu tästä aiheesta eduskuntaan joten jos kerran poliittisesti piti toimia niin että säädetään laki tuotannosta niin arvioidaan sitten sitä